jos maanhankinta ulkomaalaiselle suomesta on mahdollista tulisi sen olla vastavuoroisesti mahdollista myös suomalaisille kyseisessä maassa

tässä suhteessa tämän asian käsittely vaatii varmasti paljon tutkimista

lopuksi puhemies lyhyt kysymys

kun aloitteessa sanotaan että tupakkatuotteita tai tupakointivälineitä ei saa pitää hallussa niin mitähän nuo partiolaiset tuumaavat kun eivät voi pitää tulitikkuja enää mukanaan

aloitteessa on ainoastaan määritelty muutamia kiinteistön käyttöön liittyviä ehtoja joista suurimman osan pitäisi jo sinällään olla itsestäänselvyyksiä

en myöskään näe syytä miksi aloitteen kaltainen lainsäädäntö vähentäisi kiinnostusta sijoittumisesta ja sijoittamisesta suomeen

ei maan omistaminen sinällänsä ole merkittävää ja merkitsevää investoinnin kannalta

merkitsevää on mitä maalla tehdään mitä siihen rakennetaan mitä tuotetaan tai minkälaisia palveluja tarjotaan

vaikka suomen eu jäsenyys rajoittaa joiltakin osin merkittävästikin kansallista lainsäädäntöä on siitä huolimatta tärkeätä että turvataan kansallisomaisuuden kansallisten arvojen ja strategisesti tärkeiden alueiden ja toimintojen säilyminen mahdollisimman pitkälle kansallisen päätöksenteon piirissä säilyttäen silti suomen maine mahdollisimman ulkomaalaisystävällisenä joustavana ja oikeudenmukaisena valtiona

siitä päätökset on myös lääkealan keskuksen suhteen tehty joten siihen eduskunnan ei tarvitse toki enää kajota

haluan kuitenkin huomauttaa että kun totesitte että ensi vaalikaudella alueellistamista ei tulisi jatkaa niin jos tämä on kokoomuksen kanta se on kyllä todella mielenkiintoinen kanta koska hyvin laajalla rintamalla on hyväksytty se että suomessa toteutetaan alueellistamistoimenpiteitä myös tulevina vuosina

tässä mielessä tämä on selkeä irtiotto

arvoisa herra puhemies

kyllä suomea tulee rakentaa kokonaisvaltaisesti ja nämä alueellistamistoimenpiteet ovat tosiasiallisesti hyvin pieniä kun niitä verrataan muihin toimenpiteisiin muun muassa valtion työpaikkojen poistumisiin

tässä suhteessa kyllä tämä työ on hyvin pientä verrattuna siihen mitä maassa tapahtuu puhumattakaan niistä voimavaroista mitä vuosien saatossa on siirtynyt koko maan kannalta esimerkiksi pääkaupunkiseudulle

toivottavasti tuolle työlle ei käy samalla lailla kuin esimerkiksi parlamentaariselle liikennetyöryhmälle jossa nyt on jo kolmas puheenjohtaja eikä oikein tiedetä tullaanko vai mennäänkö